lapsilisien indeksiin sitominen oli kokoomukselle hallitukseen menemisen kynnyskysymys

valitettavasti aika usein tässäkin salissa meistä lähes kaikki ovat kuntapäättäjiä niitä päätöksiä tehdään kunnissa ja tehdään usein kilpailutuksessa pelkästään rahanäkökulmasta

arvoisa puhemies

oli tietysti mukava kuulla kun edustaja savola kehui edellisen hallituksen hyviä toimenpiteitä

se on merkittävä lisäys ja minun mielestäni ihan oikeansuuntainen lisäys

hän toki unohti kertoa sen että keskusta oli jo siinä edellisessä hallituksessa mukana johtavana puolueena mutta silloin ei opintorahan tasokorotusta nähty tarpeelliseksi

olen sitä mieltä että ehkä aiemmin olisi silloin kun euroa perustettiin pitänyt jo miettiä näitä keinoja millä olisi voitu etukäteen estää ja valvoa paremmin tätä tilannetta eikä luottaa siihen solidaarisuuteen että jokainen maa hoitaa itse itsensä ja se on sitä parasta solidaarisuutta

tietyllä tavalla tämän edustaja maijalan lakialoitteen yksi ongelma on nimenomaan se että tämä kohtelisi eri tavalla niitä ketkä olisivat työtä tulossa tekemään ja sitten näitä ihmisiä jotka ovat tulleet hakemaan turvapaikkaa ja joista nyt tietojen mukaan suuri osa ei sitä ole edes saamassa

arvoisa puhemies

olisin mielelläni kuullut tästä laajempaakin keskustelua eduskunnassa mutta haluan kiittää edustaja rauhalaa joka täällä puhemiehen ja virkamiesten kanssa seurakseni edes on

jäin kovin yksin siinä puolustamaan niitä kriteereitä jotka olisivat tuoneet mahdollisuuden lähiruoan tarjoamiseen

kun historiaa katsoo näin pitkässä aikajänteessä niin selviää se että opintotukea on kehitetty ja korotettu historian valossa aina eniten kokoomuksen ollessa hallituksessa

ministeri kiuru ansiokkaasti saattaa meillä ylen rahoituspohjan vakaalle pohjalle ja tekee sen myös sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla siitä kiitos ministerille ja hallituspuolueille

jatkossakin maito tuodaan satojen kilometrien päästä toivottavasti ei sentään ulkomailta mutta joka tapauksessa satojen kilometrien päästä eikä sieltä mihin tämän alueen maidot menevät

olisi mielenkiintoista kuulla edustaja pekkarinen kun te olette kokenut ja paljon nähnyt mitä teidän mielestänne kreikan konkurssi suomelle suomalaiselle työntekijälle ja suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle tarkoittaisi

me sidomme aivan turhaan meidän resursseja siihen että näitä lomilta palaamatta jääneitä eli lomalta karanneita vankeja on paljon

lapsiperheitä koskevat muut muutokset perusturvassa tällä hallituskaudella ovat olleet pienimpien äitiys isyys ja vanhempainrahojen korotukset lapsilisän tasokorotukset kolmannesta lapsesta lähtien yksinhuoltajalapsilisän korotus kotihoidon tuen korotus

toivon että nyt kun tavallaan se keino eli tv luvan maksamatta jättäminen protestina poistuu sitä ei enää ole käytettävissä niin kuitenkin herkällä korvalla kuunnellaan suomalaista kansaa siinä mitä ylellä halutaan tarjottavan minkä tyyppisiä ohjelmia

itse edustin ajattelumallia missä autoverosta oltaisiin luovuttu kokonaan mutta ei toki niin että olisimme menettäneet tuon miljardin minkä autovero meille tuottaa vaan se olisi ollut mahdollista saada takaisin vuotuista ajoneuvoveroa korottamalla

kyllä siinä tietysti ympäristö kiittäisi sillä olisi työllisyysvaikutuksia ja paljon paljon muuta että nämä kilpailutukset ja hankinnat voitaisiin niin tehdä

olen tätä ehdottanut ja toivonut ja teen nyt ehdotuksen tällaisen epävirallisen ehdotuksen eduskunnan kirjaston hallitukselle että muutettaisiinkin hanke kokeneiden ja veteraanikansanedustajien muistitietoprojektiksi ja toivon että eduskunnan kirjaston nykyinen arvostettu puheenjohtaja edustaja jussi niinistö ottaisi tästä kopin ja ensi vuonna kun uusia haastatteluja ryhdytään tekemään voitaisiin haastatella näitä kokeneita kansanedustajia

he aiheuttavat myös huolta ja ehkä joskus pelkoakin mahdollisille läheisille taikka sen rikoksen uhrin läheisille josta ei jos josta he ovat tuomion aikanaan saaneet uhrin läheisille

olemme systemaattisesti pitäneet kiinni periaatteesta jonka mukaan päävastuu kriisin hoidosta on ensiksi kansallisilla toimilla ja yksityisillä sijoittajilla ja vasta viime kädessä yhteiseurooppalaisilla toimilla

olen vakuuttunut että vähän kuljetettu vähän pakattu vähän säilötty ruoka on kyllä varmasti maukkaampaa meidän koululaisille ja ikäihmisillekin erilaisissa palveluasunnoissa

mutta on syytä myös ottaa vakavasti tämä edustaja mäkelän esille nostama vetovoimakysymys eli että tämä ei toimisi sillä tavalla jälleen uutena vetovoimatekijänä että pakolaisvirrat olisivat entistä kiivaampia tänne pohjoiseen suomeen

heinäluoman hallitusaikana hoitamatta kämmentämäkös kuulopuhe puhujalistan mukaisesti puheenvuoropyyntöjä voi esittää klo

arvoisa puhemies

ehkä meillä nuoret aikuiset voivat kokea että yleisradio ei tällä hetkellä tarjoa heille edes tuon mediamaksun vertaa sellaista ohjelmaa mitä he toivoisivat ja tätä pohdintaa täytyy läpi käydä

tällä hetkellä suomessa valitettavasti näin ei ole monissa seksuaalirikoksissa väkivaltarikoksissa eikä myöskään ensikertalaisuuden suhteen

toivoisinkin että ministeriössä voitaisiin vaikkapa etsiä sellaiset kunnat taikka alueet missä on tehty tällaisia fiksuja hankintapäätöksiä missä on otettu huomioon lähiruoka ja näitä voisi ehkä levittää hyvinä esimerkkeinä ympäri suomea

arvoisa puhemies

niin kuin aiemmin totesin niin eivät nämä varmasti ole olleet ministeri urpilaiselle eikä kataisen hallituksessa kenellekään eikä varmasti tässä salissakaan kenellekään mieluisia asioita tehdä mutta jonkun vain niitä asioita on pakko hoitaa

se oli positiivinen ja velka vähenee mutta samaan aikaan terveyskeskuskuntayhtymän talous sakkaa sairaanhoitopiirin talous sakkaa palo ja pelastustoimen talous sakkaa ja niihin ei meidän peruskunnalla ole mahdollisuuksia puuttua

kokoomus on tehnyt määrätietoisesti työtä sen eteen että opintotukea kehitetään myös rakenteellisesti

olen tyytyväinen että nämä asiat ovat nyt olleet keskustelussa myös tämän vankilomalta palaamisen rinnalla

arvoisa puhemies

nyt valitettavan usein tämä on jäänyt hivenen siihen että nämä uudistukset ovat olleet sellaista parsimista jota teimme jo viime hallituskaudella ja joka nyt on jatkunut

ja sillä autoverosta kokonaan luopumisella itse asiassa helpotettaisiin sitä että meidän autokantamme nuorenisi tulisi ekologisemmaksi ja turvallisemmaksi

mutta itse olen sitä mieltä että edustaja kanerva on niin erinomainen kansanedustaja että haastattelun takia hänen ei kannata pitää neljän vuoden taukoa vaan hänet voisi hyvin haastatella myös kansanedustajauran jatkuessa

toivon että seksuaalirikolliset ja väkivaltarikolliset saavat sellaiset rangaistukset että ne oikeasti ovat yleisen oikeustajun mukaisia

meillä on vain laskun maksajan rooli

nyt oikeastaan ihmettelenkin sitä että keskusta on ajamassa näitä palveluita maakuntiin ja kysyisin oikeastaan ministeriltä

nyt toki on saatu hallitusohjelmaan kirjaus ja kehysriihessä on päätetty että tämä rakenteellinen uudistus tehdään ja tässä taloustilanteessa se on tarkoitus tehdä niin että kustannusvaikutukset pysyvät neutraaleina eli tällä samalla rahalla joka tänä päivänä käytetään opintotukeen tulevaisuudessa tullaan myös toimeen

ja kyllä tosiasia on sekin että autoveroon tehtävä tämäkin muutos mikä nyt tehdään tulee helpottamaan jokaista suomalaista autonomistajaa

samaan aikaan on äärimmäisen tärkeää että me kiinnitämme huomiota näiden rikosten uhreihin

olemme siirtyneet omavalvontaan ja jälkivalvontaan tv ohjelmissa ja nyt tämä asia nousi esille tuntemattoman sotilaan kohdalla

millä tavalla toimisi sellainen malli että syiden hoito jäisi kunnille mutta oireiden hoito olisikin maakuntatasolla

eli kyllä se tulee vaikuttamaan ennen muuta pai pai ja ennen pitkää kaikkiin autoihin jotka meillä on käytettyihin sen myötä että uusien autojen hinta tulee alenemaan

eli kouluissa tilanne olisi se että kunta vastaisi kouluista mutta ei niistä ongelmista mitä mahdollisesti päivähoidon tai koulun hoidon laiminlyönnistä tapahtuu

kun eduskunta käsitteli tätä siirtoa omavalvonnan puolelle niin me emme kyllä mielestäni päättäneet siitä että antaisimme tällaisen lee e

yksi oleellisen tärkeä asia on se että ne oikeusprosessit pitää saada jouhevasti vietyä eteenpäin ja tämäntyyppisissä rikoksissa mielellään nopeastikin sillä aina tuo oikeuskäsittely repii uudelleen auki vaikkapa seksuaalirikoksen uhrin haavat jotka eivät ehkä koskaan tule paranemaan

ja että pöytäkirjaan ei jää väärä kuva siitä miten edustaja heinäluoma kuvasi tätä autoveroa niin tämä kevennyshän kohdennetaan nimenomaan niihin pieniin halpoihin vähäpäästöisiin autoihin ja siellä se alennus on suurin nimenomaan niin että siitä hyötyisivät mahdollisimman monet suomalaiset

nyt olisi mielenkiintoista kuulla mikä on ministerin kanta tähän tapahtumasarjaan jonka näimme tuntemattoman sotilaan ympärillä

arvoisa puhemies

itse olen kyllä edustaja savolan kanssa täysin samaa mieltä siitä että meidän pitää entistä määrätietoisemmin tehdä työtä sen eteen että opiskelijoille annetaan mahdollisuus tehdä työtä

aivan lopuksi haluan kiittää hallitusta siitä että yle vero on päätetty poistaa myös pienituloisilta entistä isommalta joukolta

opiskelijat ovat tänä päivänä oikeastaan ainoa ryhmä tässä maassa jota rangaistaan työn tekemisestä ja sitä minä myöskään en ymmärrä

minun mielestäni olisi riittävää se että opiskelijan opinnot etenevät sovitulla tavalla ja olen valmis itse jopa hivenen tarkastelemaan sitä opintojen etenemisvaatimusta sen varjolla tai sen kannustimen mukaan tullessa että pystyisimme takaamaan opiskelijoille hivenen korkeamman opintotuen mutta myös mahdollisuuden tehdä työtä

itse toivon että käsittelytavat olisivat aina samanlaisia ja pikkuhiljaa syntyisi sellainen tapa millä tavalla kansalaisaloitteet täällä käsitellään

minun käsittääkseni jopa perustuslaki kieltää ennakkosensuurin sananvapauden näkökulmasta

tässä kansalaisaloitteessa on esitetty lakiin muutosta jonka perusteella terveydenhuollon henkilökunnalla olisi oikeus kieltäytyä eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella osallistumasta raskaudenkeskeytystoimenpiteeseen ja tekemästä keskeytykseen johtavaa lausuntoa ellei naisen henki ole vaarassa

taitaa olla aika lailla viisi vuotta aikaa kun edustajakollegamme kari uotila teki lakialoitteen joka saa itse asiassa aika hyvin vastauksen tässä hallituksen esityksessä

kirkonmenot pois ja mitä oli ja oikeastaan tuohon asiaan johon edustaja mattila kiinnitti huomiota itsekin olin kiinnittämässä mutta hivenen eri tulokulmasta

tänä päivänä opiskelijoista toki osa hyvin moni joutuu tekemään työtä sen takia että opintotukikokonaisuus ei ole niin kattava että sillä pystyisi opiskelemaan täysipäiväisesti

en usko että opintotukea saadaan tässä taloustilanteessa niin merkittäväksi että se takaisi täysipäiväisen opiskelun

itselläni ei tähän ole kovin vahvaa näkemystä ja toivon että tämä käsittely senkin takia on valiokunnassa huolellinen

huomasin että tästä esittelystä ministeri lindström näytti nauttivan enemmän kuin tuosta edellisestä ja minäkin tervehdin tätä lakiesitystä kyllä hyvällä

tässä kuitenkin valiokunta on tehnyt muutosehdotuksen jossa todetaan että ilmoitusvelvollisuus ei koske ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinten lopetusta

tähän tarvitaan myöskin yhteistyömallia laajempaa perheiden ja nuorten tilanteen hallintaa niin ettei poliisi ole se joka reagoi vaan että kaikki muut toimivat yhdessä

mutta kun asiaan perehdyin niin selvisi että terveydenhuollon ammattilaisten liitot liittojen eettiset ohjeistukset sekä sosiaali ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ovat kaikki selkeän yhtenäisesti nykyisen lain kannalla

mutta hyvin monet myös haluavat tehdä työtä opintojen aikana nimenomaan sen takia että heille kertyisi arvokasta työkokemusta siihen hetkeen kun he valmistuvat toiselta asteelta tai yliopistosta ja lähtevät työelämään

arvoisa puhemies

aika usein tässä salissa kuulee keskusteluja kun ollaan huolissaan vankien kohtelusta taikka vankien tilanteesta mutta harvemmin niitä puheenvuoroja joissa kannetaan huolta rikoksen uhreista

tämän eduskuntakäsittelyn aikana minun mielestäni pitää selvittää se voiko terveydenhuollon henkilökunnan oikeus kieltäytyä raskauden keskeyttämisestä johtaa potilaan oikeuksien ja jopa terveyden vaarantumiseen

itse toivoisin että voisimme poistaa nämä vapaan tulon rajat kokonaan ja ainoastaan seurata sitä että opinnot etenevät sovitulla aikataululla

arvoisa puhemies

heinoselle kyllä kertoisin että olisi hyvä katsoa ehkä tässä vaiheessa eteenpäin ja kun ollaan menossa uusia esityksiä tässä hyväksymään ja käsittelemään niin käsitellään nyt niitä

opintotuen uudistusta pohtinut työryhmä esitteli omat näkemyksensä opintotuen kehittämiseksi ministeri wallinille viime viikolla

kuntien tulopohjassa valtionosuudet ovat yksi tärkeä osa ja niitä on tällä hallituskaudella valitettavasti jouduttu leikkaamaan varsin kovallakin kädellä

tässä lakiesityksessä laitetaan täytäntöön rikoksen uhrin oikeuksia tukea ja suojelua koskeva direktiivi ja pidän erittäin myönteisenä sitä että säännöksiin tulee velvoite vapautumisesta ilmoittamisesta

biologinen isä osallistui normaaliin tapaan lapsen odotukseen muun muassa kaikkiin neuvolakäynteihin ja myös synnytykseen sekä tämän jälkeiseen lapsen kasvatukseen esimerkiksi isyysloman muodossa

tässä joitain ajatuksia joita toivon että nyt hallituksen valmistellessa tätä rakenteellista opintotuen uudistamista otetaan huomioon

työryhmän esitys sisälsi useita hyviä esityksiä kuten opintotuen sitomisen indeksiin perheellisille opiskelijoille erityisen korotetun tuen mutta kokonaisuudessaan uudistus uhkaa jäädä torsoksi

etene sosiaali ja terveysalan eettinen neuvottelukunta on todennut että jos raskauden keskeyttämisestä voisi kieltäytyä tapauskohtaisesti niin kuin tässä esitetään esimerkiksi raskauden keskeyttämisen syyn vuoksi potilas joutuisi kohtuuttomaan asemaan ja käytännöllisiä ongelmia aiheutuisi

sdp näyttää olevan jonkinlaisissa omantunnontuskissa sen takia että ei ole toimittu aiemmin

edellisen suhteen avioeroprosessi oli käynnistetty kuuden kuukauden harkinta ajan kautta ja aviomiehen isyyden kumoaminen laitettiin vireille äidin toimesta

mutta nämä uudistukset jotka nyt ovat sivistysvaliokunnan mietinnössä ja käsittelyssä ovat hyviä ja kannatettavia ja vievät tätä kokonaisuutta oikeaan suuntaan

silloin kun kyse on henkeen terveyteen vapauteen tai rauhaan kohdistuneesta rikoksesta tai seksuaalirikoksesta asianomistajalla olisi halutessaan oikeus saada tieto ilmoitus vangin tai tutkintavangin vapauttamisesta ja tietyin edellytyksin muusta vankilasta poistumisesta

poron teurastuksesta nautojen ja muiden tämän muutoksen mukaisesti ei tarvitse siis ilmoitusta tehdä

uudistuksella ei todennäköisesti saavuteta toivottuja tuloksia valmistumisen nopeuttamiseksi eikä myöskään täysipäiväisen opiskelun takaamiseksi

prosessi kuitenkin katkesi äidin peruessa oikeuskanteen

eli tuossa hetki sitten oli tulevaisuusselonteko jossa linjasimme erittäin selkeästi miten suomi tulee etenemään kohti päästötöntä energiantuotantoa ja tieliikennettä kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

arvoisa puhemies

itse pidän myönteisenä sitä että eläimen lopetuksen tulee olla mahdollisimman nopeaa ja kivutonta kyseisen eläinlajin lopettamiseen soveltuvalla lopetusmenetelmällä

täällä on kyselty mitä miettivät ne jotka tätä keskustelua kuuntelevat

jäin itse tätä keskustelua kuunnellessani miettimään tilannetta olisiko tämä sitten syy tai hakuperuste kun haetaan tähän tehtävään

lapsen biologinen isä on toivonut tilanteen selvittämiseksi ja oman asemansa turvaamiseksi virallista dna testiä mutta turhaan

itse uskon että aika moni on hieman surullinen siitä kuinka täällä kinastellaan ja irvaillaan samaan aikaan kun suomi tarvitsisi yhdessä tekemistä ja ratkaisuja isoihin asioihin

tässä esityksessä todetaan kuitenkin että edellytyksenä on lisäksi se että ilmoittamisesta ei arvioitaisi aiheutuvan kuitenkaan vaaraa myöskään vapautuvalle vangille tai tutkintavangille hänen hengelleen tai terveydelleen

näissä kunnissa on ollut tietysti isoja vaikeuksia siinä vaiheessa kun tuo yhteisöverotuotto on sitten laskenut ja tätä kautta tullut tulopohjaan aukko joka on pitänyt tavalla tai toisella pyrkiä täyttämään

eläimen saisi lopettaa vain se jolla on riittävät tiedot kyseisen eläimen lopetusmenetelmistä ja lopetustekniikasta sekä riittävä taito toimenpiteen suorittamiseksi

eli olisiko tilanne se että jos jossain yksikössä olisi nyt vaikkapa kaksi jotka ovat jo kieltäytyneet tekemästä raskaudenkeskeytyksiä ja sinne tarvitaan yksi lisää niin voisiko hakemuksessa tai työilmoituksessa lukea että nyt haetaan henkilöä joka on valmis tekemään kaikki toimenpiteet joita mahdollisesti voisi eteen tulla

taloutta tulee hoitaa hyvin ja on varmasti rehellistä myöntää että tällä vaalikaudella on tehty paljon mutta vielä enemmänkin olisi voinut ja olisi pitänyt tehdä

hallitsemattomassa ilmastonmuutoksessa ei ole voittajia

tämä julkisuudessa noussut tapaus on esimerkki siitä miten suomen laki tukee toimintaa jossa biologinen isä selvän näytön perusteella ei voi tunnustaa isyyttään lapseen jos äiti ei sitä halua

vaikka lähivuosina jonkun maan satomäärät voivat nousta ja lämmityskustannukset laskea koituvat muutokset viimeistään maailmantalouden kautta kaikkien tappioksi

kiinteistöveron tuloutus on varsin vakaata

ylärajan noston voisi hyvin hyväksyä näin ollen jos se paikkaisi aidosti kuntataloutta

uhrin kannalta on tärkeää että myös oikeudenkäynnit olisivat inhimillisiä ja sellaisia että ne toimisivat hyvällä tavalla taikka eivät ainakaan repisi näitä rikostapauksia uudelleen auki

tässä hallituksen esityksessähän todettiin että eläinten lopetustoimintaa koskevan valvonnan tehostamiseksi toiminnanharjoittajan olisi tehtävä eläinten lopetukseen liittyvästä toiminnasta ilmoitus aluehallintovirastolle ennen toiminnan aloittamista ja velvoite koskisi myös eläinten omistajia tai haltijoita jotka lopettavat suuria määriä eläimiä kerrallaan säännöllisesti

alarajan nosto on haastavampi hyväksyä

näin todetaan britannian hallituksen ilmastoraportissa ja se on minun mielestäni hyvin kuvaava nyt siinä tilanteesta missä olemme ja tuo lasku tulee aivan varmasti näkymään jokaisen suomalaisen arjessa

tuntuu vaikealta se että kunta joka ei ole itse päättänyt että nostaa tai menee tuon alarajan mukaisesti joutuisi pakotettuna nostamaan taloustilanteesta riippumatta mutta ymmärrän sen että tässä myös tavoitellaan sitä että ero ei olisi liian suuri erilaisten kuntien välillä

erityisesti väkivalta ja seksuaalirikosten uhrien kohdalla ja lapsien kohdalla toivon että tehtäisiin entistä enempi työtä sen hyväksi että oikeudenkäynnit olisivat nopeammalla aikataululla tuosta tapauksesta ja niissä olisi mahdollisuus saada riittävä tuki ja myös oikeus toimia niin että ei joutuisi kohtaamaan rikoksen tekijää

aivan lopuksi